panostukset uusiutuvaan energiaan ovat yhtä tärkeitä ja ne luovat työtilaisuuksia maaseudulle ja edistävät myös kilpailukykyämme

voin mainita sen että suomi on ainoa euroopan unionin jäsenmaa joka ylläpitää huoltovarmuussyistä noin vuoden kulutuksen verran leipäviljavarastoa ja se ei ole edes kallista